eli oikeastaan eräs puhemiehistä käytti sanaa että kollektiivinen tyhmyys ei nyt tiivisty mutta no niin nyt se hammas lähtee melkein no täytyy puhua tällä lailla se vaan näkyy siinä että ihmiset varsinkin nuoret sofistikoituneet nuoret kun jotkut innovatiiviset tyypit ensin keksivät hyviä ideoita ja sitten kun sofistikoituneet nuoret seuraa seuraavat näitä juttuja eivätkä tarkoita oikeastaan pahaa tässä markkinatilanteessa vaan haluavat tehdä tietysti rahaa

ja sitten niitä tulee paljon ja paljon ja niin kuin yksi analyytikko kyseisessä lehdessä sanoi meidän pitäisi tajuta kuinka paljon niitä on siellä tietokoneittensa ääressä tekemässä näitä päätöksiä jotka sitten sotkevat kaikki taloudet nuoria meklareita jotka eivät loppujen lopuksi ymmärrä mitään muuta

viitattiin psykologiaan jolloin sanottiin että nyt kun budjetista puhutaan eikö talouden pitänyt olla eksakti tiede eikä fiiliksiin perustuvaa arvailua

mutta se mitä olen lyhyesti sanomassa kun vedän tässä suurempaa linjaa on että uskon aika pitkälle siihen että tämä on tietyllä taholla tarkoituksellinen juttu

tämä enemmän kuin muistuttaa sitä missä oltiin ja olen sitä mieltä että budjetin kaikki kun katsoo sitä hyvätkin jutut ovat vähän niin kuin kosmetiikkaa

kreikkalaiset sanoivat että kosmos sana tarkoittaa harmoniaa niin että kosmetiikka ja muu tulee maalaillaan tällainen kaunis juttu mutta täällä sisällä on semmoinen suuri mätä

muuten tietysti täytyy peruspalveluministeri risikkoa kehua että vähän mielenterveyteen ja tänne henkiseen puoleen saadaan rahaa mutta sekin on taas toinen juttu

tuli nyt tämmöinen kaunis kehukin vielä tästä kuiteskin

akatemia koulutus professorit opiskelijamäärät hiostus byrokratia kaikki ovat tuttuja yliopistomaailmasta

täällä on monta kertaa mainittu aalto yliopiston kahmivan lähes kaiken sitten mutta siihen palaan kohta vielä siinä että kun samaan aikaan luovuutta ja innovatiivisuutta kuulutetaan joka paikassa niin sitten aalto yliopisto tavallaan näyttää surullista esimerkkiä siitä että pahimmat tavallaan sitten tämmöiset keinotekoiset luovuus ja innovaatiotutkijat jotka eivät ole tutkijoita ollenkaan vaan tämmöisiä skientologistyyppisiä muutenkin jo vähän niin kuin konsulttitoiminnalla koko psykologian maineen tässä maassa pilanneita tahoja ovatkin heti täällä kukkoilemassa aalto yliopistossakin

mutta sen verran tähän työsuhdeolettamaan että kaikilta tahoilta näyttelijöiltä mistä tahansa taidepiireistä on tullut huolestuntaa mutta helsingin sanomat muutama pari kuukautta sitten kirjoitti siitä että ministeri wallin on aika vaikeassa paikassa rkpnsa kanssa justiin siinä että tulevaisuus voi olla vaakalaudalla jollei tätä sitten loppuvaiheessa runtata läpi koska sattumalta toimittajat ovat menneet arvoisa ministeri allekirjoittamaan jo kaikki tänään tähän työsuhdeolettamaan liittyvät vaatimukset lehdissä että ovat valmiita myymään antamaan oman innovatiivisen panoksensa jo pois

siellä vaan hiippailee lähinnä hesalaisia tai muitakin rikkaita ja puolirikkaita ja muita vastaavia ihmiset surffailee näillä kanavilla

meillä on kokonaan hukattu jo tämmöinen kokonaisvaltainen idea siitä mitä on henkisyys psykologinen ote oikein silloin kun kaikki tapahtuu juuri tässä ja nyt puhumattakaan siitä että näille samoille alueille kun tämä alkoi urheiluvalmennuksen parissa olin itse siinä ammattimiehenä mukana niin lyhyessä ajassa muutamat toimittajat ja näyttelijät ja ohjaajat perustivat ohjelmatoimiston ja alkoivat rahastaa tällä luovuudella innovatiivisuudella ja pilasivat tavallaan koko jutun maineen

mutta pahiten siitä kärsi suomalainen urheilu tämä sisu sauna ja kaikki tämmöinen kokonaisvaltainen ote joka tänä päivänäkin näkyy siinä että joka kerta me valitamme monesta lahjakkuudestamme niin kuin itse olen sanonut kun heittäydytään liian äkkiä bisneksen mukaan

arvoisa puhemies

ministeri

meillä on siinäkin mielessä samankaltaisia harrasteita että sarjakuvissa totta kai arvostan aku ankkaa ja pahkasikaa mutta meikäläinen on enemmän ollut taas semmoinen supersankari niin kuin superman tai marvel että tapahtuu ihmeitä että henki voittaa aineen voittaa rahan materian kaikkea niin kuin niitten esikuvia on ollut kreikkalaiset jumalat kreikkalaiset sankarit olympoksen huipulta

eli meiltä on kokonaan hukattu tavallaan semmoinen ihanteellisuus näissä asioissa ja nyt tuntuu siltä että ministeri kyllä ihan okei että rahaa tulee vähän voitelisi sitten tätä koneistoa jota on muutenkin jo voideltu liikaa rahalla ja pirstottu niin että me olemme menettäneet sen kokonaisvaltaisen otteen ja nuorten sielusta tavallaan sen että mitä on todella taistella enkä puhu nyt minkään sotien hengestä vaan todella taistella isän ja äidin ja tyttären ja pojanpojan ja kaikkien isoäitien maan puolesta yksilöllisesti huipulla ja ylittää itsensä

meiltä kokonaan puuttuu tämmöisen henkisen valmennuksen mentaaliyliopistollisuuden juttu

sen verran sanon vielä tähän loppuun arvoisa puhemies että pelottavinta tosiaan on että tämmöinen mielen psykologian puoskarointi skientologia on tunkeutunut jo aalto yliopistoon

mulle proffat sanoo että on hävytöntä nähdä että ne samat tyypit jotka tavallaan veivät suomalaiselta työmieheltä ja johtajalta joka halusi siihen tavallaan stressiinsä uutta apua ja työnohjausta ovat nyt aalto yliopistossa rahastamassa hurjia maksuja siitä että ne laskettelevat niitä fraaseja joita me olemme tulevaisuusvaliokunnassa ja muuallakin ihan tarpeeksi kuulleet

akaan penttilän ansiokasta puheenvuoroa niin halusin vielä kanssa korostaa sitä että tämä tutkimuksen uudistus ja luovuus ja innovatiivisuus joita koko ajan korostetaan edellyttävät tosiaan että satsattaisiin sitten kanssa siihen millä varmistetaan että se saadaan toimimaan

kun akatemiaa kuuntelee niin akatemia on itse satsaamassa poikkitieteellisyyteen ja monialaiseen tutkimukseen ja luovuuteen ja innovatiivisuuteen

se idea on siinä että hekin tiedostavat sen ettei suomalaisessa yliopistolaitoksessa ole proffia eikä opettajia jotka pystyisivät siihen että pystyisivät ottamaan vastaan poikkitieteellisiä tutkimuksia tai asenteellisesti tai muuten suhtautumaan mitenkään luoviin tutkimuksiin

sattumalta itsellänikin on henkilökohtaisesti kokemusta siitä ja olen kuunnellut viime aikoina proffia ja kanslereita

eli vaikkakin tämä lähti siitä että tällä koko uudistuksella näytti olevan kiire ja perustuslakia rikottiin ja oli pinnallinen loistava sananhelinä voisi sanoa hyvin syvällisen kaltainen muu vastaava siitä suomen ideasta miten saataisiin tuonne maailmalle sitten meidän sivistyneitä kaupattua niin loppujen lopuksi kysehän on aina ollut suomen kohdalla siitä mikä näissä tutkimuksissa tuli aikoinaan jo esiin että suomalaiset eivät osaa markkinoida

meillä on hyvä surullinen esimerkki tässä maassa kuinka jotkut konsulttifirmat markkinointisysteemillä pystyvät tavallaan vesittämään koko ajatuksen

miksemme me suomessa satsaa siihen rahaa että tosiaan kun on loistavaa tutkimusta niin ennen kaikkea sijoitettaisiin siihen että meidän brändimme ja meidän tieteen tasomme saataisiin myytyä sillä vaikka vähän ylimieliselläkin tavalla maailmalle

meillä on ollut hyvää opetusta

akaan penttilä mainitsi että usassa on neljä kertaa enemmän opettajia suhteessa opiskelijoihin kun verrataan esimerkiksi suomeen

suomen yliopistojen suurin ongelma siinä innostavuudessa ja muussa mitä proffilta ja opettajilta vaaditaan on ollut se että opiskelijamäärät ovat lisääntyneet ihan älyttömästi

olen joutunut itsekin jopa luovassa ympäristössä toteamaan sen että kukaan opettaja ei jaksa eikä pysty olemaan innostunut kun on hyvä että saavat jotenkin vedettyä ne vaatimukset ja väitöskirjansa ja muut loppuun

näillä resursseilla ei innosteta ketään opettajaa eikä professoria

arvoisa puhemies

mutta sen verran ministerille että olen kyllä näitten puoskaripsykologien ja helppoheikkien kanssa siinä samaa mieltä että tärkeintä on se kuinka myydään asiaa

tässä mielessä otan osaa kyllä vaan kulttuuriministeri

nimittäin nykyinen aivotutkimus sanoo että tärkeimpiä suggestiivisia tekijöitä oppimisessa on se että nuoret saavat liikkua tarpeeksi

se ei ole ainoastaan sitä että murrosikäiset ja vähän nuoremmat tytöt saavat luihinsa pitävyyttä sitten vanhemmallakin iällä vaan liikunta on ihan todella aivojen ruokaa

sen verran sitten ed

kyösti karjulalle että kun himasen työryhmää jatkuvasti haukutaan niin täytyy muistaa että himasen aikaisempi työryhmä teki jo kirjan nimeltään suomalainen unelma jossa todettiin aivan se sama asia minkä ed

meillä on kaikkialla tässä yhteiskunnassa se että meillä on todella paljon teoriaa tietoa ja me olemme fiksu kansa mutta me emme osaa saattaa sitä käytäntöön

meillä keksijätkin ovat nyt motivoituneet huonosti kun koko ajan pelkäävät näitten työsuhdeolettamien takia että vielä tämä loppukin vedetään välistä eikä anneta arvoa sinne minne kuuluu